näkyvimpiä tämän ryhmän edustajia ovat romanian ja bulgarian romanit jotka ilmeisestä terveyspalvelujen tarpeestaan huolimatta jäisivät lain ulkopuolelle

arvoisa puhemies

jos tarkoituksena on luoda varsinkin lasten ja raskaana olevien terveyssuojelun aukottomasti kattava järjestelmä on ongelma ilmeinen

toisaalta on myös kotimaassa majailevaa veronmaksukykyä jonka täyttä potentiaalia ei vain hyödynnetä vaikka kansakunnan etu sitä vaatii

leikkauskohteen sanotaan olevan hallinto mutta opettajat koulujen arjen asiantuntijoina eivät usko leikkausten olevan mahdollisia ilman että tulilinjalle joutuvat myös opetus ja opiskelupaikat

harmaan talouden torjunnalla suurimpien tulojen oikeudenmukaisella verottamisella sekä varallisuusveron palauttamisella saavutetaan jo merkittävä osa tarvittavista lisätuloista

lain käsittelyn yhteydessä kuullut asiantuntijat ovat perustelleet rajausta sillä että eu alueen sisällä liikkuvien terveyspalvelujen järjestäminen vaatii erityyppistä lakitarkastelua kuin se joka tätä lakia varten on nyt tehty

velanoton hetkellinen lisääminen korkotason pysyessä matalana on perusteltua jotta pitkäaikaista hyötyä tuottavat investoinnit saadaan tehtyä

koulut ja koulutuksen järjestäjät kyllä huolehtivat opetuksen monipuolistamisesta nykyaikaistamisesta ja esimerkiksi teknologian kehitykseen vastaamisesta jos valtio täyttää oman tehtävänsä ja järjestää koulutukselle riittävän rahoituksen

yhä uudestaan huomaa kuitenkin että valtion velkaantuminen sekoitetaan kotitalouksien velkaan ja tämä erehdys sekoittaa turhaan keskustelua palvelujen investointien ja hyvinvoinnin rahoittamisesta

velat on maksettava mutta maailmantalouden vallitsevissa järjestelmissä uutta otetaan jatkuvasti vanhan tilalle eikä vertailu valtionvelan ja asuntolainojen välillä ole oikeastaan edes mahdollista

arvoisa puhemies

vielä haluan nostaa yhden kriittisen näkökulman nimittäin kysymyksen siitä millaisin työkaluin terveydenhuollon henkilöstön tulisi arvioida kenellä on oikeus hoitoon ja kenellä ei

koulurahoitusta leikkaava hallitus on nyt käyttänyt aktiivisesti myös toista ruuviaan opiskelijoiden toimeentuloa eikä sitäkään mahdollistavalla vaan kiristävällä tavalla

toteutetut ja suunnitellut rajaukset ja tiukennukset opintotukeen tekevät opiskelijan tilanteen tukalammaksi eivätkä ohjaa kouluja toimimaan joustavammin ja huomioimaan opiskelijoiden yksilölliset tarpeet

ei ole mitään syytä eikä mitään tarvetta leikata opiskelijoiden työttömien ja eläkeläisten indeksikorotuksia tai muutoin työttömyysturvaa eikä lapsilisiä

lakia kirjoitettaessa olisi tullut kiinnittää enemmän huomiota siihen mitä oleskelulupastatuksen tai vastaavan määritteleminen käytännössä tarkoittaa esimerkiksi terveyskeskuksessa

eilisen opintotukikeskustelun puheenvuoroista voi tarkistaa minkä puolueiden edustajia opiskelijoiden toimeentulon kiristäminen ja elinikäisen oppimisen vaikeuttaminen kiinnostaa

yksityisen sektorin romahdusta ei voi eikä saa korjata julkisten palvelujen alasajolla

onko terveydenhuollon henkilöstöllä todellista osaamista arvioida erilaisia lupatilanteita kun se tuntuu tehtävään koulutetuille viranomaisillekin olevan ajoittain haasteellista

arvoisa puhemies

pitääkö terveydenhuollon ammattilaisille ylipäätään kuulua ulkomaalaisvalvonnan kaltaisia tehtäviä tai sen osaamista vaativaa työtä tai jos tunnistaminen perustuu potilaan omaan ilmoitukseen mihin tiukkoja määritelmiä ylipäätään tarvitaan

valitus palkan sivukuluista on todellisuudessa valitusta suomalaisesta sosiaaliturvasta siitä että tekemämme työ hyödyttää meidän itsemme lisäksi myös yhteiskuntaa

edustaja kalliorinne kertoi vasemmiston esittelevän oman elvyttävän budjettivaihtoehtonsa sekä kokoelman taloutta elvyttäviä ja ihmisiä työllistäviä hankkeita

arvoisa puhemies

edellä esitetty kritiikki on aiheellista ja painavaa ja olisikin toivottavaa että se kuultaisiin myös sosiaali ja terveysministeriössä

palkanalennusten sijaan haluamme jakaa ylikuormittavia töitä entistä useammille sekä puuttua epätyypillisten työsuhteiden ja vastentahtoisen osa aikatyön ongelmiin

poliittiset päätökset ovat aina kompromisseja ja poliitikkojen askeleet kovin usein varovaisempia kuin ihmiset toivoisivat

julkiset investoinnit homekoulujen korjaamiseen ja oikeankokoisten vuokra asuntojen rakentamiseen työllistävät mutta käsipareja tarvitaan ennen kaikkea hoiva aloilla

lisäksi on huomattava että tämän lakiesityksen myötä eduskunta on käynyt syvällisimmän ja perusteellisimman keskustelunsa paperittomuudesta

siinä missä paperittomuuskeskustelua on tähän asti käyty lähinnä maahanmuuton tai hallinnan kontekstissa nyt agendalle tulivat rytisten myös perusoikeudet

arvoisa puhemies

kannatan edustaja kalliorinteen epäluottamuslause ehdotusta

tässä maanantaina minulla oli kunnia olla tämmöisen siikajoen gumeruksen koulun parlamenttikerhon vieraana ja tentattavana kun he ovat tulossa ensi viikolla sitten tänne helsinkiin

mitä voisimme tehdä jotta jokaiselle nuorelle löytyy koulutuspaikka tulevaisuuden suomesta

koulut kyllä toki yrittävät huolehtia opetuksen laadusta säästöjen ja myllerrysten keskellä mutta näillä koululeikkauksilla on kauaskantoisia vaikutuksia nuorten opiskelumahdollisuuksiin syrjäytymisriskiin ja jopa työpaikkojen keskittymiseen

samansuuntaista kerrottiin taannoin kun puitiin oman kotiseutuni niin sanottua väestöllistä kilpailukykyä

olen perustyöni tehnyt osa aikamyyjänä prismassa ja kauhistellen katson tätä hallituksen esitystä

kyllä perheilläkin on oikeus vapaa aikaan oikeus viettää juhlapyhiä ja tämähän tarkoittaa käytännössä myös sitä että nämä pienet kaupat liikkeet jotka nyt ovat tosiaan pysyneet jotenkin pää pinnalla kahden suuren keskittyneen kauppaketjun puristuksessa tulevat näivettymään ja sitä kautta tulee työttömyyttä sitä kautta tulee konkursseja

arvoisa puhemies

toivoa sopii että keskittäminen kohdistuu hallintoon eikä opiskelijoita vain koota suuremmille paikkakunnille entistä isompiin kouluihin mitä on tosin jo tehty varsinkin ammatillisessa koulutuksessa

arvoisa puhemies

koulutus periytyy siinä missä köyhyyskin

kouluun pääseminen joka puolella suomea on tasa arvokysymys

olisi jo aika ruveta tekemään koulutuspoliittisia uudistuksia oppimisen ja tasa arvon näkökulmasta ei vain hetkellisiä säästöjä ja tehokkuutta ajatellen

koulutuksella on keskeinen rooli talouden vakauden henkisen hyvinvoinnin kestävän kasvun ja työllisyyden saavuttamiseksi

tähän voimme varmasti kaikki yhtyä

arvoisa puhemies

kysyisin ministeri niinistöltä

elikkä kun yva menettelyssä ympäristövaikutusten arvioinnista esimerkiksi tuulivoimaloiden osalta tuulivoimakaavoituksen osalta tehdään linnustoselvityksiä ja selvityksiä melun osalta varjostuksen osalta niin sitten nämä käytännön kokemukset lähialueen asukkailla kertovatkin ihan jotain muuta

vaikka näiden mittausten valossa meidän pitäisi uskoa että näin ei voi olla että sen melun ei pitäisi häiritä niin käytännössä se kuitenkin häiritsee

arvoisa puhemies

kannatan edustaja taimelan tekemää hylkäysehdotuksen sisältävää vastalauset

ensiksi edustaja mäkelälle tiedoksi että tosiaan kaupan alalla erilaisten lisien osuus palkanmuodostuksessa näyttelee aika suurta roolia ja sen takia on ihan totta että kun peruspalkka on matala niin iltalisät lauantailisät ja pyhätyökorvaukset ovat aika merkittäviä

ja siksikin kun tässä syksyllä on veivattu ja vatuloitu oli kauheaa kuulla myös siitä että oli ilmassa myös se että näitä lisiä lähdettäisiin poistamaan tai että pyhätyökorvaukset poistettaisiin voitaisiin puhua että kyllä siinä taas köyhyysrajan alapuolelle kaupan myyjätkin joutuisivat ja osa elää jo tälläkin hetkellä itse asiassa

oletteko tietoinen että kun viimeksi kauppojen aukioloaikoja vapautettiin ja silloinkin puhuttiin siitä että osa aikaisuus vähenisi ja saataisiin lisää kokoaikaista työtä niin suunta on ollut ihan päinvastainen kaupan alalla koko ajan osa aikaisuus on lisääntynyt

edustaja kiljunen teki erittäin hyvän esityksen koska tämä keliakiakorvauksen poistaminen on kyllä hallitukselta erittäin lyhytnäköistä säästöpolitiikkaa

tästä on tullut lukuisia yhteydenottoja niiltä ihmisiltä jotka joutuvat joka päivä joka päivä elämään gluteenittomalla ruokavaliolla jonka tiedetään olevan huomattavasti kalliimpi kuin tavallinen ruokavalio

ja nyt sitten tosiaan tämä hallituksen järjetön leikkaus kohdistuu niihin ihmisiin joille se gluteeniton ruokavalio on ainoa lääkehoito siihen sairauteen keliakiaan

edelleen täytyy sanoa että hallitus tekee säästöpolitiikkaa eikä harjoita ollenkaan vaikutusarviointia vaikka näitä arviointeja on siis jo tehty niin että riittäisi että luetaan nämä jo valmiiksi tehdyt tutkimukset

viimeisin perusopetusleikkaus on kuulemma budjettitekninen temppu mutta sen kompensoiminen ensi vuonna alle kouluikäisten lasten subjektiivisen päivähoito oikeuden poistolla ei säästä lapsia eikä perheitä

kun tähän lisätään piittaamattomuus nopeusrajoituksista ja muista liikkujista koulu työ ja asiointimatkat käyvät todella vaarallisiksi

kriteereistä ollaan nimittäin poistamassa arvokkaan elämän takaamisen mainitsevaa kohtaa

arvoisa puhemies

vuoden olemme jo seuranneet hallituksen toimia ja näihin ovat kuuluneet esimerkiksi yritys saada aikaan pakkolakipaketti sekä yritys leikata roimasti sunnuntailisiä ja ylityökorvauksia

välttämättömiin investointeihin ja hoivapalvelujen työntekijävajeen korjaamiseen pitää löytyä samaa rohkeutta ja päättäväisyyttä jolla suomi on seissyt eun pakoterintamassa ihmisten elämää ja yritysten toimintaa vaikeuttamassa

esimerkiksi palkattoman työn lisäämisen olisi jo toivonut jäävän jonnekin viime vuosituhannelle mutta ei

kun puhumme suomen suunnasta itselleni tärkeää on puhua eriarvoisuuden lisääntymisestä joka näkyy esimerkiksi tulo terveys ja koulutuserojen kasvuna

hallitus kuitenkin mieluummin laittaa vanhukset ja lapset kantamaan vastuun kapitalismin kriisistä kuin kaikista äveriäimmät osallistumaan palvelujen rahoittamistalkoisiin

harmaan talouden kitkemiseen käytetään hämmästyttävän vähän resursseja ja nekin vähät on suunnattu mieluummin kuitinantovelvollisuuden kyttäämiseen kuin kansainvälisten veroparatiisien sulkemiseen

viime viikolla ilmestyneessä selvitysmiehen raportissa ehdotetaan että kakkostyypin diabetesta sairastavat suomalaiset laitetaan maksamaan osa lääkärin määräämistä lääkkeistä itse

lapsista me näemme huomenna mikä meille aikuisille ja tälle yhteiskunnalle on ollut tärkeää tänään

yksi merkittävä tekijä köyhyyden syvenemisen taustalla on että lapsiperheille suunnatut tulonsiirrot kuten lapsilisä ovat jääneet ostovoimaltaan jälkeen yleisestä hintojen ja ansiotulojen noususta

sananvapauden nimissä on joidenkin mielestä aivan sallittua huudella netissä ja kaduilla rasistisia naisvihamielisiä ja erilaisiin vähemmistöihin kohdistuvia viestejä

vaikea näiden päätösten jälkeen on nähdä enää vilaustakaan siitä kansainväliseen yhteistyöhön ja auttamiseen sitoutuneesta suomesta joka on ollut aktiivinen esimerkiksi ykssa rauhanturvaamisessa ja ihmisoikeuksien edistämisessä

arvoisa puhemies

hallitus harjoittaa kovaa ja säälimätöntä leikkauspolitiikkaa jolla se ajaa suomea kohti menneisyyden luokkayhteiskuntaa jossa kaikista heikoimmassa asemassa olevat lapset vanhukset ja sairaat maksavat kaikista kovimman hinnan

arvoisa rouva puhemies

tuossa ministeri otti kantaa ihan ansiokkaasti käytyyn keskusteluun ja totesi että näitä vaikutuksia tulee seurata